te kuitenkin korotatte arvonlisäveroa työn verotusta enemmän joten ei tätä keskustan esittämää budjettia voi vastuullisempana pitää

mutta on toki huolestuttavaa laajemmin että nyt epävarmuus lisääntyy ja todella allekirjoitan ne kriittisen tarkastelun vaatimukset joita varmaan keväällä vielä kohdataan

hallitusohjelmassa todetaan että työ on parasta sosiaaliturvaa ja nykyisin tämä perusturva ei kyllä kaikilta osin kannusta etenkään osa aikaisen työn vastaanottoon

muistan hyvin sen kolmen ja puolen vuoden takaisen kesäkuisen illan kun säätytalolla selvisi ettei tasa arvoisen avioliittolain säätämisessä päästä eteenpäin hallitusohjelman muodossa

pettymyksestä ja tahdosta kamppailla tämän lain säätämisen puolesta myös tällä vaalikaudella syntyi puoluerajat ylittävän työryhmän yhteinen aloite tasa arvoisesta avioliittolaista

olipa lopputulos huomenna mikä tahansa olette te aloitteen tekijät tehneet suuren palveluksen ja valtavan työn tasa arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta

hyväksymällä tasa arvoisen avioliittolain annamme kaikille toisiaan rakastaville pareille tasa arvoiset ja yhdenvertaiset lähtökohdat julistaa rak kauttaan ympäröivälle yhteiskunnalle sitoutua toisiinsa ja perustaa perhe

näiltä osin tilanne on nykyisen avioliittolain osalta selkeä

he ovat nähneet ongelman ja haluavat siihen muutoksen

olen itsekin tullut isäksi hiljattain ja toivon koko sydämestäni että lapseni saa kasvaa yhteiskunnassa jossa kenellekään ei kerrota tämän vanhempien tai perheen olevan epäsopivampi tai huonompi kuin jollakulla toisella

suomi kansakuntana kohtaa kolme suuren mittaluokan haastetta akuutin ulkosyntyisen eurokriisin ohella joihin meidän on itse vastattava

lapsista kasvaa tasapainoisia ja aktiivisia yhteiskunnan jäseniä kun heitä rakastetaan tuetaan ja kannustetaan tämä täysin riippumatta siitä ovatko he varttuneet ydinperheessä uusioperheessä vai sateenkaariperheessä

arvoisa puhemies

kun me täällä eduskunnassa hyväksymme huomenna tasa arvoisen avioliittolain on seuraavana aamuna herätessämme maailmassa erilaista vain ja ainoastaan se että kaksi samaa sukupuolta olevaa ihmistä saa solmia avioliiton luvaten luottaa kannustaa tukea ja rakastaa puolisoaan koko loppuelämänsä

jos velkaannumme voimakkaasti jo näinä nykyisinä hyvinä aikoina niin miten oikein selviämme kun verotulojen kertymä ja talouden kasvunäkymä laskevat tulevina vuosina

samalla taloudellisten päätösten tekijöiksi nostetaan virkamiesten sijaan sijoittajat ja yrittäjät joita kannustetaan toimimaan yh teiskunnan näkökulmasta fiksusti

kasvupakettiin sisältyy verokannustin yritysten t k toiminnalle kasvuyrityksiin sijoittavien bisnesenkeleiden verokannustin tuotannollisten investointien poistojen kaksinkertaistaminen ja listaamattomiin yrityksiin tehtyjen sijoitusten hankintameno olettaman korottaminen

nämä ovat tärkeitä tekoja uuden kasvun luomiseksi

jos onnistumme houkuttelemaan yksityishenkilöitä sijoittamaan suomalaisiin kasvutarinoihin luo tämä uusia työpaikkoja ja edelleen sijoitukset houkuttelevat yhä useampia yrityksiä sijoittumaan suomeen

keskeistä on sen myötä syntyvä uusi työ ja uskon että tällä suunnalla hallitus jatkaa edelleen puolivälitarkastelussaan ensi keväänä

hallitus ei luottanut joulupukkiin

hallitus luotti määrätietoisiin päätöksiin

hallitus päätti kasvurahastoista yrittämisen verotus kevenee puolella miljardilla yhteisöveron alentaminen tukee kasvua kilpailukykyä ja työtä

osakesäästäjien kokonaisveroaste ei nouse

suomalainen työ ja sen tekijä voittavat kun yritykset työllistävät ja riski työpaikkojen valumisesta ulkomaille vältetään

työ on nimittäin tärkeää aina tärkeämpää kuin joutenolo

tässä suhteessa voitaisiin mennä vieläkin pidemmälle ja toivoisin että seuraavan kasvuprojektin aiheena olisi työn verotuksen keventäminen

aluksi täytyy edustaja kataiselle todeta että kyllä maakuntien kehittämisrahan pysyvät vaikutukset ovat valitettavan vähiksi jääneet

mutta on erittäin tärkeää että hallituksen kasvun edellytyksiä luova politiikka jatkuu ja innovaatiopolitiikan saralla on otettu oikeita askelia kun tekesissä harvemmille annetaan enemmän ja katsotaan ennen kaikkea sitä tiimin laatua ei niinkään liiketoimintasuunnitelmia keskittäen resursseja nimenomaan pk yrityksiin pörssiyhtiöiden sijaan

toivonkin että hallitus toteuttaa työmarkkinaraamisovun yhteydessä päättämistään verokannustinmalleista nimenomaan tämän kasvuyrityksiä ja yritysten kasvua tukevan vaihtoehdon

arvoisa puhemies

edustaja rajamäen tavoin voi kyllä ihmetellä sitä että ekp voi toteuttaa massiivisia velkakirjoja ja ostoja jälkimarkkinoilta ilman että näistä toimista on ollut päättämässä yksikään vaaleilla valittu poliitikko

kriisiin ajauduttiin koska eun jäsenmaat eivät pitäneet sovituista pelisäännöistä kiinni eikä kasvu ja vakaussopimuksen rikkomisesta langetettu sanktioita jäsenmaille

tämä voidaan tehdä vain lisäämällä euromaiden talouspolitiikan koordinaatiota valvomalla euromaiden taloudenpitoa tarkemmin ja ottamalla käyttöön sidotut sanktiot rikkurimaille

suomi pienenä ja avoimena vientivetoisena taloutena kärsii kriiseistä kaikkein eniten

ervvn tukitoimista päättäminen vaatii myös tulevaisuudessa maiden yksimielisyyttä joten meillä on jatkossakin valta arvioida kaikkia mahdollisia tukitoimia tapauskohtaisesti

arvoisa puhemies

mahdollinen velkajärjestely ei myöskään saa merkitä suoraan kreikan eroa eurosta sillä se ajaisi maan entistäkin suurempiin vaikeuksiin ja aiheuttaisi pelkoa koko eurojärjestelmän rapautumisesta

mitä tulee perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin täällä on käytetty monia puheenvuoroja siitä miten yritysmyönteinen tämä teidän budjettiesityksenne on

yhteisen valuutta alueen jäsenmaan kaatuminen hallitsematta olisi hyvin todennäköisesti merkittävämpi isku vientivetoiselle taloudellemme kuin lehman brothersin kaatuminen taannoin oli

tämä antaa myös hyvän näkökulman siihen minkä takia edustaja soini on joukkojensa johtohahmona kuin pankkiiri kreikassa

vähänpä on keskustallakaan asiaa tai näkemystä kun samaan aikaan taloutta tasapainotetaan liian vähän ja toisaalta leikkauksia ja veronkorotuksia tehdään liikaa

suomalaisen hyvinvoinnin työpaikkojen ja oman maamme talouden näkökulmasta on tärkeää hoitaa euromaiden kriisi ja mahdollinen kreikan velkajärjestely ilman tartuntavaaraa suurempiin euroopan talouksiin

sekin mitä tässä nyt tasapainotetaan tehdään ilmeisesti väärin joten kysynkin nyt edustajat kiviniemi ja tiilikainen mistä te leikkaisitte ja kuinka paljon

sosialismista hallitusta kovaan ääneen soimanneet perussuomalaiset taas maalaavat itsensä äärivasemmalle näillä verolinjoillaan varallisuusvero otetaan takaisin ja progressio vaan kiristyy

asiantuntija arvioiden mukaan euromaan ajautuminen nykytilassa hallitsemattomasti maksukyvyttömyyteen ennen pankkien stressitestejä ja pääomitusta aiheuttaisi todennäköisesti samankaltaisen finanssikriisin

hyvien vaihtoehtojen puutteessa emme voi suunnata suin päin helpoimmalta kuulostavalle tielle humorististen sutkautusten saattelemana kuten edustaja soini täällä aikaisemmin esitti

portugalin paketilla pyritään takaamaan euroopan talouden vakaus ennen pankkien pääomitusta ja estämään maasta toiseen leviävä ja laajeneva uusi finanssikriisi

lainapaketti ei automaattisesti korjaa portugalin tilannetta tai talouden ongelmia mutta se antaa portugalilaisille mahdollisuuden rakenteellisiin uudistuksiin ilman alati syvenevää kriisiä

vaihtoehtoja nyt tehtäville päätöksille on vähän hyviä ei yhtäkään

lisäksi hallittu velkajärjestely tarkoittaisi euromaiden myöntämiä lisätakuita uudelleen järjestellyille saataville ja myös suomen vastuut kriisimaissa lisääntyisivät

hallitun velkajärjestelyn kannattajat siis kannattavat samalla suomen ja euromaiden vastuiden kasvattamista kriisimaissa eivät niiden vähentämistä

sijoittajavastuu vahvistuukin pysyvässä vakausmekanismissa

on tärkeää ymmärtää myös että suurin kriisimaihin sijoituksia tehnyt taho on euroopan keskuspankki ja tätä kautta siis euromaiden kansalaiset

sijoittajien vaatiminen vastuuseen nyt ja heti täysimääräisesti tarkoittaisi siis miljardiluokan tappioita euroopan keskuspankille

vaihtoehtojen ollessa vielä huonompia on meidän siis pakko tukea talouttaan heikosti hoitanutta portugalia nimenomaan suomalaisten itsensä vuoksi

on parodista että samat tahot jotka kritisoivat talouttaan heikosti hoitaneiden kriisimaiden tukemista esittivät omissa vaaliohjelmissaan suurimpia julkisen sektorin menojen lisäyksiä suomessa

toivon sydämestäni että vallitseviin taloudellisiin tosiasioihin suhtaudutaan vakavasti käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa

meidän ei tule omassa taloudenpidossamme työntää päätämme pensaaseen ikävien tosiasioiden edessä astuen samalle tielle kreikan ja portugalin kanssa

parodista on myös se että ne jotka ovat vastustaneet tiukempia yhteisiä sääntöjä eussa eli vahvempaa integraatiota ovat nyt suurimpia kriisimaiden tukemisen kriitikoita

nimenomaan tiukemmilla yhteisillä pelisäännöillä nykyisen kaltaiset kriisit olisi voitu välttää

arvoisa puhemies

yhteinen eurooppalainen aate ei ole eikä se voi olla rusinat pullasta aate

liian usein euroopan unioniin on suhtauduttu kuten ryöstöretkeen ajatellen että kunhan saalista saadaan mahdollisimman paljon on eu jokseenkin ok

yhteisön kautta olemme enemmän kuin osiemme summa ja saamme aikaan enemmän hyvää kaikille eurooppalaisille

pitkällä aikavälillä yhteistyö on kannattanut aina ja tulee kannattamaan myös tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

sinänsä täytyy myöntää että perussuomalaisten esittämät selvitykset bisnesenkelitoiminnan edistämisestä tai t k verokannustimesta ovat ihan kannatettavia asioita

kuitenkin voinee todeta että t k verokannustimen selvitys sisältyy hallitusohjelmaan ja hallitus työmarkkinaraamisovun yhteydessä on jo ilmoittanut että kasvuyrittäjyyden verokannustinmallit selvitetään ja jompikumpi näistä malleista otetaan käyttöön

se mikä on kuitenkin fakta on että perussuomalaiset leikkaavat kelamaksun palautuksen yhteisöverokannan noston ja yritystukien leikkauksen kautta yli miljardi euroa suomalaisilta suurilta vientivetoisilta yrityksiltä tilanteessa jossa maailmantalous näyttää haastavalta